nykyisin esimerkiksi clt elementit tuodaan suomeen itävallasta

uskooko hallitus no uskoo tietenkin että kaikki jäsenvaltiot noudattavat euroopan vakausmekanismin pelisääntöjä

hallituspuolueet sopivat että vyötä kiristetään jos eun velkakriisi entisestään syvenee eikä valtion velkaantumisvauhti ala päätetyillä toimilla hidastua

mekanismin sopimuksesta löytyy valitettavasti valmiit työkalut siihen miten pääomaa on maksettava silloinkin kun muut eivät maksakaan omaa osuuttaan

kesän kasvuennusteet ovat osoittautumassa katteettomiksi ja sopimuksen mukaan leikkauksia ja veronkorotuksia pitäisi nyt tehdä yhtä paljon

kannatan edustaja jääskeläisen tekemää epäluottamuslausetta

kokoomus ei halua koskea palkkaveroihin vaan olisi valmis leikkauksiin mutta urpilainen jarruttelee eikä yhteistyötä helpota se että kuntauudistus ei etene

eilen aamulehti kirjoitti

ennen kuin lumet ovat keväällä sulaneet kansalaiset ovat saaneet seurata hallitusneuvottelujen uusintanäytöksen kun taas taistellaan kynnyskysymyksistä

edustaja pia viitasen pyynnöstä todettakoon vielä kerran vaikka hän ei nyt paikalla olekaan mutta gustafsson on että hallituksen veropolitiikka voimistaa tasaverokehitystä

on tietenkin ymmärrettävää että tämän hallituksen budjettikehys on kokoomuslaisten mieleen mutta sosialistien housuissa tulonsiirtoa hyväosaisille en osaa edes kuvitella

euroopan talousongelmat ja suomen kasvava kestävyysvaje tulevat ensi vuonna aiheuttamaan sen että perussuomalaisten esittämät mielipiteet omaksutaan hallituspuolueiden omiksi ideoiksi

hallituksen järeät aseet talouden korjaamiseksi koskettavat eniten maaseutua ja tähtäävät maaseudun tyhjentämiseen ja keskittämiskehitys jatkuu

hallituksen tarkoituksena on tyhjentää suomen maaseutu ja etenkin haja asutusalueet tämän hallituskauden aikana mutta se tavoite voi jäädä haaveeksi

arvoisa puhemies

kannatan edustaja soukolan tekemää ehdotusta

arvoisa puhemies

hallitus on vienyt toimintamahdollisuuden kunnilta ja on päätöksillään halvaannuttanut kuntakentän ja kaatanut jo vireillä olevia kuntaliitosselvityksiä

tätä kysyin debatissa enkä tietenkään olettanutkaan että uusi valtiovarainministeri rinne olisi tähän pystynyt vastaamaan

siinä vaiheessa pääministeri oli jo laahustanut viimeisillä voimillaan ilmeisesti haikein mielin täältä salista pois ja saattoi olla jopa viimeinen kerta

suurimmat kuntataloutta heikentävät tekijät ovat valtionosuusleikkaukset sekä pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtäminen kunnille

lopuksi voin todeta että professori aimo ryynänenkin on todennut että toista tällaista hallituskautta kuntakenttä ei enää kestä

arvoisa puhemies

jälleen lisäkuormaa suomalaiselle teollisuudelle maa ja metsätaloudelle ja ennen kaikkea suomen kansalle vaihteeksi toisesta suunnasta kuin ilmastolaissa jossa suomi ihan itse asetti itselleen lisärajoituksia ja lisäkuormaa

tästäkin kuten ilmastolaistakin seuraa että julkishallinto ja byrokratia paisuvat ja ministeriöt ja eri sektorit kirjoittelevat niin sanottuja tiekarttoja ja antavat lausuntoja toisilleen

taakanjakosopimuksen mukaan suomen päästövähennysvelvoite vastaa jo voimassa olevaa eu lainsäädännön mukaista velvoitetta päästökauppaan kuulumattomilla sektoreilla

ensinnäkin on edelleen suuri vaara olemassa siitä että suomi joutuu jälleen unionin energia ja ilmastoasioissa kantamaan jäsenmaana suhteettoman isoja vastuita ja taakkoja verrattuna moniin muihin jäsenmaihin

pienpuun muuttaminen energiaksi lisääntyy tuntuvasti jos pitkään valmisteltu pienpuutuki vihdoin toteutuu

huonoimmassa tapauksessa voi käydä jopa niin että perusteollisuutta karkaa maastamme muualle

edellä olevan perusteella ehdotamme että eduskunta ei hyväksy hallituksen esityksessä tarkoitettuun pöytäkirjaan tehtyjä muutoksia eikä hallituksen esityksessä tarkoitettua sopimusta että eduskunta ei hyväksy hallituksen esityksessä tarkoitettua ilmoitusta ja että lakiehdotukset hylätään

mutta jos juhlavuonna sellainen halutaan perustaa taikka on perustettava niin olen vilpittömästi hossan kansallispuiston kannalla

onko kustannusvertailua jo olemassa siitä kumpi on sitten edullisempaa perustaa porkkala taikka hossa ja mitä nämä kustannukset loppujen lopuksi sitten tulevat olemaan

edustaja myller kysyi puheenvuorossaan mistä tämä kriisi on saanut alkunsa

se on että irtaudutaan koko euroopan unionista vaikka

kuntauudistuksesta on tullut hallitukselle elämää suurempi kysymys

rakennekeskusteluissa itseisarvoksi on muodostunut kuntien vähentäminen sen sijaan että tavoitteena olisi kuntien palvelujen kehittäminen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla ja samalla kunnille ja maakunnille kuuluvien tehtävien uudelleenarviointi

arvoisa rouva puhemies

epävarmuus talouden kehittymisestä on osoittautunut niin suureksi että yritykset eivät vain uskalla suurissa määrin uusia investointeja tehdä

suomen bruttokansantuotteen kasvu näyttää jäävän tänä vuonna nollaan

kustannuskilpailukyvyn ongelmat ja investointitavaroiden vaimea kysyntä globaaleilla markkinoilla pitävät viennin kasvun hitaana

energiatehokkuusdirektiivihän oli alun perin tarkoitettu kannustamaan rakentamaan ja korjaamaan talot siihen kuntoon että energiaa säästyy ja asuntojen ostajien piti tietää kuinka paljon rakennus kuluttaa energiaa mutta ongelmaksi muodostuivat kuitenkin sekavat kertoimet

työmarkkinoiden uudistamisessa tarvitaan nopeita kilpailukykyä edistäviä toimia palkkamalttia paikallisen sopimisen lisäämistä sekä muita pitkän aikavälin muutoksia kuten kannustinloukkujen purkamista

ensimmäisen kerran kun kuulin valiokunnasta että muotokertoimet ovat poliittista ohjausta olin ihmeissäni miten politiikka ja matematiikka voidaan sekoittaa keskenään mutta ehkä se avainsana oli se tiikka siinä lopussa

hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa myös yrittäjävähennys sekä pienyrityksille mahdollisuus maksaa arvonlisävero vasta kun raha on tullut kassaan

talousvaliokunta katsoo että hallituksen esityksessä on erityisen hyvin otettu huomioon pien ja mikroyritykset ja pyritty vähentämään niiden hallinnollista taakkaa eu säätelyn asettamissa rajoissa

johtopäätöksenä totean että hallituksen on otettava tosiasiat uudistuksen pohjaksi ja tämä esitys on heitettävä romukoppaan

näillä perusteluilla kannatan edustaja mattilan tekemää epäluottamuslausetta

muutokset ovat tuomassa pien ja mikroyrityksissä useita joustoelementtejä muun muassa liikkeen ja ammatinharjoittajan vapauttamisen tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta luopumisen paperisesta tasekirjasta muutoksia pääomalainan esitystapaan taseessa sekä erillisen asetuksen pien ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

kun pien ja mikroyritysten korkorajoja on samalla nostettu kuuluu suurin osa suomen yrityskannasta näiden lievennyksien piiriin

nyt olisi oppositionkin tulevaisuuden kannalta tärkeää lähteä rakentamaan suomea ihan oikeilla keinoilla j

t edustaja tai

tämän hallituksen tulevaisuus ja politiikkahan rakennettiin viiden kasvukeskuksen varaan ja samalla unohdettiin maaseutu lähes täydellisesti ihan oman onnensa nojaan

mutta kuten hyvin tiedämme ja edustaja sinnemäki varsinkin ympäristövaliokunnasta hiilijalanjälki on paljon pienempi maaseudulla kuin täällä helsingissä ja lähinnä kysymys rakentuukin tämän ympärille eikö siellä maaseudulla kuitenkin olisi sen kestävän kehityksen näkökulmasta parempi tulevaisuus

osa ylen aamu tvn kyselyyn vastanneista talousviisaista perustelee kantaansa muun muassa pysyvän vakausvälineen evmn toiminnan aloittamisella

siis pysyvä vakauttaminen ei vielä sosialistit ja varsinkin edustaja viitanen ovat syksystä asti toistaneet lausetta että piikki on nyt saatu kiinni

kyllä tämä nyt vaatii tarkempaa perustelua teiltä siitä mitä sosialistit tällä tarkoittavat

arvoisa puhemies

hallitus pääministerin johdolla on jo valmis uusiin miljardien eurojen vastuisiin tietämättä edes miten suuria tukia espanja lopulta tarvitsee

suuret espanjalaiset pankit piilottelevat tappioitaan

lukuisat asiantuntijat ovat samaa mieltä

arvoisa puhemies

päivällisessä puheenvuorossaan edustaja rinne totesi että rikkaat osallistuvat talkoisiin vain vapaaehtoiselta pohjalta

tänä päivänä se toisi noin miljardi euroa valtion kassaan

mutta miljardi euroa se tarkottaisi sitä että hallitukselle nyt kun oppositio kysyy se olisi suuri apu nyt näihin teidän syytöksiinne ettei hallitus välitä vanhusten sairaiden ja lapsiperheiden arjesta

kertokaa

tänään useammassa puheenvuorossa on todettu ettei hallitus saavuta kasvutavoitteitaan mutta menot kyllä kasvavat entistä voimakkaammin

eilen yritin saada selvyyttä ministeri vapaavuorelta suomalaiseen energiapolitiikkaan

kuntatalous ei ole tarkastusajanjaksolla tasapainossa millään mittarilla arvioituna koska vuosikate ei riitä kattamaan edes poistoja

olisiko jo korkea aika tehdä muutoksia suunnitelmiin ja perua muun muassa nämä kahden ydinvoimalan luvat ja panostaa kohti kestävää kehitystä ja uusiutuvia energiamuotoja luopua vanhojen päätösten orjuudesta